tämä liittyy myös siihen että hallitus valmistelee nuorten yhteiskuntatakuuta ja tällainen oppisopimusmalli tulisi hyvin keskeisesti huomioida vietäessä eteenpäin yhteiskuntatakuuasiaa

oikeusasiamiehen kertomus on vakuuttavaa luettavaa ja osaltaan kuitenkin todistaa sitä että kaikesta huolimatta elämme oikeusvaltiossa

kaavailtu esitys on saanut osakseen runsaasti kritiikkiä niin kuin edustaja myllykoski jo viittasi myös työmarkkinajärjestöiltä yrittäjien taholta ja hyvin paljon kansalaispalautetta jota meille edustajillekin on tullut

yksi hulluushan siinä on esimerkiksi se että kun kyliltä tullaan terveyskeskukseen niin voi käydä apteekissa sillä reissulla mutta ei saa sitten kaupassa käydä samalla reissulla

itsekin haluan puuttua apulaisoikeusasiamies pajuojan huomioihin aluehallintouudistukseen liittyen

eli sillä tavoin voidaan onnitella että tässä on kuitenkin onnistuttu sillä että pyrkimys suhteellisuuden parantamiseen on välttämätön ja niin kuin monessa puheenvuorossa on tullut jo esille sitä on kauan pohdittu siitä on puhuttu mutta ei ole saatu askeleita eteenpäin

keski euroopan maista erityisesti itävallasta ja saksasta kun me voimme yleensä koulujärjestelmää viedä maailmalle esimerkiksi voisimme tuoda juuri mestarikisälli järjestelmän joka on äärimmäisen hyvä käytännönläheinen ja varmasti yhä kasvavalle joukolle suomalaisia nuoria sopiva

on todellakin välttämätöntä että eduskunta saa seikkaperäisen selonteon tämän kalenterivuoden aikana

helposti puhutaan siitä että joillekuille hyvätuloisille kauppaedustajille tämä on lisätuloa ekstrapalkkaa

miten paljon viime aikoina onkaan toteutettu organisaatiouudistuksia uudistuksia uudistuksen vuoksi jotta tietyt päättäjät saisivat oman kädenjälkensä historiaan näkyville

sikäli olisikin ollut rohkeampaa että nyt tämä uudistus olisi viety kerralla kunnolla maaliin eikä tehty tällaista torsoksi jäävää osittaisuudistusta niin kuin jo moneen kertaan täällä on sanottu

mutta todellisuudessa pienituloisia työntekijöitä on paljon joille auton käyttö on välttämätöntä

rippikoulupojillehan riittää se että he saavat huussin seinälle kaivertaa omat nimikirjaimensa mutta toiset haluavat sitten enemmän jättää jälkeensä

otan esimerkiksi haja asutusalueilla toimivat kodinhoitajat jotka käyvät esimerkiksi vanhusten luona omalla autollaan

mikäli he eivät pääse käymään niin on todennäköistä että vanhemmat ihmiset eivät enää kykene siellä haja asutusalueilla asumaan ja palveluverkosto harvenee entisestään

monissa virastoissa ja laitoksissa joissa tehdään hyvää työtä toivottaisiin nyt että mahdollistettaisiin työrauha työn tekemisen rauha selkeissä olosuhteissa

nythän olemme siinä tilanteessa että olemme perustuslain alarajalla ja jos tästä vielä vaalipiirien määrää halutaan alentaa niin se edellyttää perustuslain uudistamista jota varten ollaankin asettamassa työryhmää

ensinnäkin täytyy sanoa että hallitusohjelman sisäiseen turvallisuuteen liittyvä osio on hyvä ja realistinen

on myös kiinnitettävä huomiota niin kuin valiokunnan puheenjohtaja koskinen toi esille työsuojeluhallintoon kuinka sekava vyyhti siellä on

yhtä kohtaa hivenen kyseenalaistan

presidentin valtaoikeuksien karsiminen on osa tätä prosessia ja on osaltaan viemässä kohti liittovaltiokehitystä

mikäli tällaiseen minimimäärään tullaan eli alaraja on esimerkiksi kuudessa niin kuin hallitusohjelmaan se on kirjattu on syytä epäillä että ollaankin joskus sellaisessa tilanteessa että poliittisten intohimojen mukaan vallassa olevat hallituspuolueet liikuttelevat ja kikkailevat vaalipiireillä jotta saisivat omalle taustaryhmittymälleen mahdollisimman hyvän kannatuksen

nyt täytyy sanoa että nyt kyllä edustaja lindtman syyllistyy leukajuhlien pitoon että kyllä me olemme siinä taloudellisessa tilanteessa että valitettavasti ollaan jouduttu yhä edelleen näihin leikkauksiin myös poliisien määrässä

sen toimintaa ohjaa kaksi ministeriötä ja sen palveluita ei enää käytännössä löydetä

kokeneet parlamentaarikotkin ovat sanoneet että ei tällaista kansalaispalautetta ole aivan äskettäin tullut mitä kansalaisilta on tullut tästä eun kirjaamisesta perustuslakiin

asiakaslähtöisyys on toteutunut valitettavalla tavalla siten että asiakkaat ovat lähteneet

missä on ryhtinne vasemmisto

ja mitä ylipäätänsä kertoo yhteiskunnasta se että käytetään sekavia vaikeatajuisia termejä

arvoisa herra puhemies

mutta kuten ministeri totesi kaikki poliisit ovat työllistetyt ja toisaalta toisinpäin

on äärimmäisen tärkeää että demokratiakeskustelussa tulevaisuuden linjauksissa pohditaan uutta mutta yhtä lailla pitää antaa arvoa sille mikä on säilyttämisen arvoista ja mikä on kestänyt

vielä sasille ja rajamäelle jotka ovat poistuneet täältä sanon että kun smp ja veikko vennamo vastustivat presidentin valtaoikeuksia silloin elettiin ruoskaparlamentarismin tilassa ja smplle oli tärkeää että presidentti valitaan suoralla kansanvaalilla

kansainväliset esimerkit osoittavat että jos tulee yhteiskuntaluokkien suhteiden kärjistymistä tilanteessa jossa yhä useampi on sellaisessa tilanteessa ettei tule palkallaan toimeen tämä johtaa paitsi yhteiskuntaluokkien suhteiden kärjistymiseen myös erilaisten ääri ja väkivaltailmiöiden kasvuun

mutta kuten sanoin aina on voittajia aina häviäjiä

on mietittävä uudelleen oliko tämä sittenkään järkevä asia että poliisiopiskelijat ovat yleisen opintotuen piirissä vai olisiko muuta ratkaisua

arvoisa herra puhemies

vaikka lakiesitystä kohtaan on kritikoitavaa niin kokonaisuutena on hieno asia että ollaan näin pitkällä ja tämän voi sanoa olevan työvoitto ministerille

erityisesti etelä savon maakuntaa voimme pitää jo nyt häviäjänä

useaan kertaan on kuultu että asiaan palataan seurataan asetetaan parlamentaarinen työryhmä

ja sitten kun sosialidemokraateilla nyt tuntuvat olevan jälleen leukajuhlien päivät täällä niin kyllä juristikansanedustaja varmasti puheenjohtaja rinne tietää että välikysymys on opposition järein ase

kun tämän suuruusluokan asiasta on kysymys fundamentaalisesta kysymyksestä niin eikö olisi ollut tarkoituksenmukaisempaa että asia olisi valmisteltu laajapohjaisemmin hitaammalla aikataululla ja olisi sitten paalutettu sellainen ratkaisu jonka kanssa olisi voinut elää vuosikymmeniä

kansalaisten äänestäjien ehdokkaiden valinnanmahdollisuus vähenee kun ehdokasmäärä lähes puolittuu

puolueuskollisuus ohentuu

se tekee demokratian yllätyksellisemmäksi ja värikkäämmäksi ja vaikeammin ennakoitavammaksi

niin kuin edustaja kärnä sanoi työehtosopimuksissa on todellakin pohjapalkkoja eivätkä työkokemusta vailla olevat suinkaan saa ammattimiehen palkkaa mutta lähtökohtana tulee aina olla se että ihmisen on tultava toimeen palkallaan

me iloitsemme kansalaisjärjestöjen vaikuttavasta kehitysyhteistyöstä

se on tappio kansanvallalle

tappiota on myös se että ehdokkaiksi käytännössä hakeutuvat sellaiset joilla on taloudellisia edellytyksiä siihen

eikö olisi ennakoivan toiminnan kannalta tehokkaampaa että kaikista tietyn iän saavuttaneista selvitetään palveluntarve säännöllisesti eikä toimiin ryhdytä vasta sitten kun ongelma on jo kaatumassa syliin

uskotteko oikeusministeri että tulevissa suurkunnissa äänestysprosentti saadaan pysymään kohtuullisella tasolla

me iloitsemme siitä että on paljon hyviä asioita mitkä ovat menneet eteenpäin mutta me kannatamme kehitysyhteistyöhön läpinäkyvyyttä ja reiluutta

ilman ikivanhaa foinikialaista keksintöä eli rahaa on mahdotonta kampanjoida maantieteellisesti näin laajoissa vaalipiireissä

ja edelleen herra puhemies häviäjiä ovat meidän on ajateltava inhimillisesti myös kansanedustajat

kun tämä lakiesitys oli lähetekeskustelussa niin todellakin esittelevä ministeri viitanen ei kovin hurraten tätä esitystä tuonut ja toki pitkälti valmistelu on edellisen ministerin arhinmäen johdolla tapahtunut

se kysyy monella tapaa voimavaroja ja yhtä lailla kun alue on suurempi niin entistä vähemmän on aikaa ihmisille hänen asioilleen välttämättömien korjauksien aikaansaamiselle

en nyt halua sanoa että tikulla silmään joka menneitä muistelee mutta siihen nähden oli kyllä hämmästyttävää että kun tämä oli kuitenkin pitkälti ministeri arhinmäen johdolla valmisteltu niin silloin lähetekeskustelussa nimenomaan vasemmistoliittolaiset kansanedustajat nostivat täällä salissa melkoisen älämölön siitä kuinka epäoikeudenmukainen tämä esitys on mitä se kylläkin on

herra puhemies

tämä on historiallisen vääryyden korjaaminen ja paluu alkumuotoon

herra puhemies

johdonmukaisesti kaikella edellä lausumallani tulen sanomaan että perussuomalaiset tulevat toisessa käsittelyssä esittämään tämän hylkäämistä

silloinen sosialidemokraattinen puoluesihteeri hiljattain edesmennyt kaarlo pitsinki oli vanhan puoluetukilain eräänlainen keskeinen arkkitehti ja nyt palataan tähän alkuperäiseen sosialidemokraattiseen linjaan

tässä välillä on ollut häpeällisiä vaiheita suomalaisen parlamentarismin historiassa ruoskaparlamentarismin aika se aika jolloin ulkopolitiikkaa käytettiin sisäpolitiikan välineenä

hizbollah on siiamuslimien aseellista voimaa sisältävä poliittinen puolue jonka eräät valtiot luokittelevat terroristijärjestöksi mutta venäjä ja eu eivät näin tee

on huomattava että epävakaassa naapurimaassa enemmistönä on sunnit mutta valtaa pitää siiamuslimien alalahko alaviitit

islamilaisuuden vahvimmat suuntaukset ovat keskenään vakavissa riidoissa ja verikoston kierteessä

arvoisa puhemies

mutta nyt kysytään hallitukselta erityistä herkkyyttä ja viisautta jotta oikeudenmukaisuus toteutuisi ja erityisesti suurimmissa vaikeuksissa kamppailevien kansalaisten asema paranisi

me olemme puolitoista tuntia keskustelleet tästä asiasta joka kaiken kaikkiaan on ollut proseduurina tragikoominen farssi ja vielä jos mennään tuohon tämän lain syntyhistoriaan niin ollaanpa siinä tilanteessa että ei oikein kukaan halua tunnustaa isyyttään tämän lain osalta

näin ollen on jokaisen tiedostettava että unifil operaatiolla on suuri vaara joutua aseellisen selkkauksen osapuoleksi jos syyria romahtaa ja sen sotilaallisen tyhjiön täyttää epävakaa poliittinen toimija jonka israel kokee uhkakseen

suomen on seurattava tarkasti kun unifil operaation mandaattia päivitetään ettemme joudu samanlaisen kehityksen tielle kuin lähtiessämme afganistanin operaatioon

pääministeri puhui paljon koulutuksesta kauniisti

aivan oikein meidän koulutusjärjestelmämme on hieno

niin että yhteistyötä voidaan tehdä monella tavalla mutta tärkeintä olisi että äänestäjän ääni ei menisi hukkaan

mutta milloinkaan aiemmin ei ole leikattu koulutuksesta niin paljon kuin nyt meidän koulutusjärjestelmämme rapautuu

kaikkien näiden maailmanlopun maalausten äärellä on kuitenkin muistettava että suomi on jatkossakin koulutukseen panostava yhteiskunta

suomalainen menestystarina on huikea ja se ajatus on edelleen johtotähtenä jo snellmanilta syntynyt ajatus että pienen kansakunnan voimavara on koulutuksessa osaamisessa sivistyksessä

tämä on aivan varmasti johtotähtenä myös vastaisuudessa siitä huolimatta että joudutaan kipeisiin leikkauksiin

tämä lakiehdotus hyväksyttäessä se ei suinkaan tule merkitsemään sitä että korkeakoulu ja yliopisto opetus ja tutkimustyö tässä maassa loppuvat päinvastoin niitä tullaan tekemään edelleenkin laadukkaalla tavalla

arvoisa herra puhemies

kaiken mielensä pahoittamisen keskellä on kuitenkin muistettava niin kuin valiokunnan puheenjohtaja esittelypuheenvuorossaan totesi että meillä on terve ja kehittynyt demokratia

toki leikkaukset ovat kipeitä ja ikävä viestihän yliopisto ja korkeakoulukentälle nämä leikkaukset ovat mutta yhtä lailla on äärimmäisen tärkeää että yhteiskunnassa säilyy tieteen harjoittamisen into tieteen harjoittamisen intohimo

kolmea puoluetta lukuun ottamatta meidän puolueemme ovat syntyneet ennen itsenäisyyttä tai siinä itsenäisyyden aamuhämärässä

vain uskolla asiaansa ja tekemisen ilolla ja intohimolla saadaan uutta innovatiivista ja luovaa aikaiseksi

tosin kalevi sorsa rinnastaa vihreän liikkeen että se on eräänlainen liberaalipuolueen jatke

pelkästään rahan vähyys tai paljous ei siihen auta

on tärkeää että tämä oikea henki intohimo ja ilmapiiri varmistetaan ja turvataan

hyvin paljon on hallitusohjelman ympärillä käyty keskustelua että lisätään ympäristöyhteistyötä venäjän kanssa mutta minua vaivaa se kuinka vähän puhutaan venäjän kanssa tehtävän taloudellisen yhteistyön mahdollisuuksista

meidän järjestelmämme hävityn sodan jälkeen kesti vielä sen

mutta haluan kysyä arvoisalta ministeriltä

kauppaa on mahdollisuus lisätä rajattomasti ajatellen että meillä mahdollisesti on työttömyysaika edessä

arvoisa herra puhemies

tässä lakiehdotuksessa on paljon hyvää

todellakin niin kuin ministeri sanoi suomalainen veikkausvoittovarojen jakojärjestelmä on upea esimerkki koko maailmalle mutta viime aikoina on paljon siirretty jaettavaa veikkausvoittovaroihin tämänkin eduskunnan aikana ja lisää on luvassa jahka sivistysvaliokunta saa mietintöjään valmiiksi

ihmettelin aivan samaa kuin edustaja kanerva että näihin huoltovarmuuskysymyksiin liittyviä asioita tässä ei kuitenkaan juurikaan ole mainittu

meillä on hyvä maantieteellinen sijainti joka mahdollistaa liikennemahdollisuuksien kehittämisen satamien käyttöoikeuksien lisäämisen ja tarvitsemme myös tullimuodollisuuksien helpottamista sekä rataverkoston kehittämistä

ihmettelen myös sitä että toimenpide ehdotuksissa ei ole lainkaan tätä järjestelmää tuotu esiin että maanomistajat ja sähköyhtiöt neuvottelisivat leveämpien maakaistojen aikaansaamiseksi ilmajohtoalueella sillä eihän ole mitään järkeä että täysin kunnossa oleva verkosto poistetaan ennenaikaisesti

tämä salissa ilmennyt yksimielisyys tämän asian ympärillä todistaa siitä että enemmän tai vähemmän jokainen kansanedustaja on jonkinlaisen kansalaispalautteen kautta tullut tämän asian kanssa tutuksi

vieläkö on odotettavissa että lähivuosina siirretään veikkausvoittovaroin katettavaksi uusia asioita

tarkoitan tällä siis sitä että nämä ilmajohdot olisivat ihan hyväkuntoisia jos se maa alue olisi leveämpi ja maanomistaja saisi kohtuulliset kunnolliset korvaukset ja tämmöinen mahdollisuus olisi sähköyhtiöillä työkalupakki aki setää monen maan työkalupakissa parempi neuvottelumekanismi

onko vaarana se että vastaisuudessa vakiintuneet edunsaajat joutuvat varautumaan siihen että rahoitus tulee pienenemään

milloin yhteyttä ovat ottaneet hätääntyneet vanhemmat että lasten velkoja on pitänyt maksaa kun kenties vähän kevytmielisesti on otettu lainaa ja on haluttu että lapset nuoret eivät joudu liialliseen pattitilanteeseen vaan on yritetty auttaa eteenpäin

voidaanko tuudittautua veikkauksen tuoton jatkuvaan kasvuun

arvoisa herra puhemies

kysyn ministeriltä tästä aikataulusta

tämä on varsin kunnianhimoinen ja miten kenttä maakunnalliset ammattikorkeakoulut todellakin pysyy tässä suunnitellussa vauhdissa mukana

jälleen kerranhan on kyse eusta tulevasta lainsäädännöstä ja sen kansallisesta soveltamisesta

yhtä lailla pienen eläkkeen kanssa kituuttelevat ovat joutuneet turvautumaan pikavippeihin

kysymykseni koskee sitä miksi autot ja niiden perävaunut jätetään tässä vaiheessa muutoksen ulkopuolelle

arvoisa puhemies

kliseenomaisesti voisi sanoa että hallituksen esitys on oikeansuuntainen mutta riittämätön

kenties ymmärrys ei ole ollut riittävä siitä että euro ei ole samankokoinen raha kuin markka aikoinaan oli

tänä aikana kun kaikki mahdolliset ja mahdottomat indeksit jäädytetään tämä on kuitenkin eräänlainen indeksitarkistus niin että voidaan tästä pikkuisen hallitukselle plussaa antaa että tämmöinen esitys on annettu

ne olisivat ihan minkä muunkin muotoisessa opetuksessa toteutuneet

vai halutaanko vaiheittaisella muutoksella vain turvata jatkuva lainsäädäntötyö ja siten taata veden riittävyys byrokratiamyllyssä

pahaa pelkään että näillä ratkaisuilla ammutaan omaan jalkaan ja sen seurauksena tuontienergialasku tulee entisestään kasvamaan

minä näen vaaran että tulevaisuudessa koulutuksesta voidaan tehdä bisnestä joka joutuu pelimiesten omistukseen ja käsiin

siksi kannatamme kotiuttamisrahan palauttamista

on se toki järkevämpää mihin edustaja ruohonen lerner jo viittasi kuin antaa koulutusta miten hakea sosiaaliavustusta kotiuttamisen yhteydessä

toki niin kuin monessa muussa puheenvuorossa jo aiemmin on todettu alvin verovapaan osuuden tulisi olla paljon nykyistä ja paljon esitettyä korkeampi

monenlainen semmoinen opastus ja perehdytys joka on tullut kodin ja koulun kautta aikaisemmin ei olekaan nykyään enää tapahtunut samalla tavoin kuin aiemmin ja monella tapaa ollaan talousasioissa eksyksissä

ihmettelen sitä määrättyjen piirien turvevastaisuutta joka saa kasvavia muotoja